olisiko järkevää jo nyt julistaa suomi gmo vapaaksi alueeksi

arvoisa puhemies

voin toistaa saman minkä kerroin jo puheessani

kerroin että kolmikantajärjestelmä on ollut ja on myös tulevaisuudessa tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja vaikka tuota sopimisen tapaa ei tarvitse muuttaa niin sen sisällön pitää muuttua ajan ja olosuhteiden mukana

valtiovalta voi olla aloitteellisempi kolmikannan osapuoli ja tätä paikallista sopimista minkä jo voimassa olevat työehtosopimukset mahdollistavat haluamme rohkaista ja kannustaa että yritykset uskaltavat yhdessä työntekijöittensä kanssa nykyisen järjestelmän puitteissa entistä paremmin käyttää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia

sitä tarvitaan

arvoisa puhemies

kun työikäisten määrä alenee on erittäin tärkeätä että kaikki mahdollisimman moni työikäinen silloin pystyvät antamaan oman panoksensa omien voimiensa ja kykyjensä mukaan yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen

arvoisa puhemies

jos jokainen edustaja tämän vastauksen käy huolella läpi niin siitä kyllä moni asia selviää

sen takia on köyhyyden torjumisessa äärimmäisen tärkeätä se että ensi kaudella pyritään näitä suurimpia syitä eli työkyvyn menettämistä sairauden tai vamman henkisen tai fyysisen takia ehkäisemään ja avaamaan uudestaan niitä polkuja että osittain työkykyiset voisivat työllistyä joko yrityksiin tai julkiselle sektorille

toimiessani itse ympäristöministerinä yhdessä kuntaliiton kanssa lähestyimme kuntia lyhyellä ytimekkäällä selvällä kirjeellä jossa korostimme kuntien mahdollisuutta jakaa alueensa kahden eri puhdistustason alueisiin

se mahdollistaa yksinhuoltajien paremman osallistumisen työmarkkinoille

nyt kunnille annetaan ikään kuin lisäaikaa vielä tässä

tuo kahden vuoden siirtymäaika asetukseen antaa kunnille mahdollisuuden neuvoa antaa kunnille mahdollisuuden jakaa ne alueensa kahteen osaan antaa mahdollisuuden suunnitella yhteishankkeita ja ennen kaikkea se antaa myös maaseudun asukkaille mahdollisuuden ilman kiihkoa ottaa selville mitä siinä omalla tontilla tarvitaan

viime aikoina on puhuttu paljon siitä kuinka hyvin bruttokansantuote kuvaa hyvinvointia ja oikeastaan tämä pohdinta osuu hyvin myös tämän kulttuuriselonteon käsittelyyn nimittäin onhan todettu se että aineellisessa hyvinvoinnissa ja aineellisessa vaurastumisessa jossain kohtaa tulee se saturaatiopiste että ihmisten onnellisuuden ja hyvinvoinnin tunne ei siitä lisäänny vaikka rojua olisi ympärillä kuinka paljon

sen sijaan henkinen puoli erilaiset kulttuurivirikkeet ja elämänlaatu elämykset vapaa aika niitten arvo alkaa nousta kun aineelliset perustarpeet on tyydytetty

siinä mielessä kulttuurin merkitys hyvinvoinnin lisääjänä on erittäin suuri ja se on myös tässä selonteossa tunnistettu

arvoisa puhemies

kulttuurilla ja taloudella on myös se kytkös että vaikka kuinka hampaat irvessä yritettäisiin bruttokansantuotetta niin sanotuin kovin keinoin edistää niin joskus voi olla juuri näin että se kulttuurin tuoma lisäarvo auttaa sitten esimerkiksi siinä tuottavuudessa ja tuloksellisuudessa

kiitoksia puhemies

asiantuntevia kommentteja ja kysymyksiä tuli oikein liukuhihnalta ja yritän niistä muutamiin poimia vastauksia

mutta kun kuuntelin pääministeri stubb teidän puhettanne niin tuli vähän semmoinen ajatus että te kokoomus ja muu hallitus elätte vähän niin kuin omassa maailmassanne

täällä on otettu esimerkiksi tämä vanhustenhuolto ja se miten virikkeitten esimerkiksi kulttuurivirikkeitten tarjoaminen laitoksissa edistää vanhusten hyvinvointia ja sitä kautta tuo suoranaista säästöä elämän laadun paranemisen ohella

eilen ollessani tuolla brysselissä kuulin tästä näin että nyt satoja tiloja kohtaa tämä ongelma että eläinrekisterin päivitys on ollut joitain päiviä myöhässä ja voi olla tuhansien eurojen sanktioista kyse

siinä ei kovin paljoa lämmitä se että seuraavalla vaalikaudella ehkä sitä tai tätä että nyt meni pieleen mutta ehkä ensi kerralla onnistuu

eilisillasta lähtien maa ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö ja mavin johtaja ovat etsineet toimenpiteitä mitä voidaan eu asetuksen puitteissa nyt tässä tehdä ja kyllä nyt täytyy sanoa että tuo tilanne on sen kaltainen että tässä on syytä ottaa myös hieman riskiä jonka sitten ministeri tarvittaessa ottaa jotta kohtuuttomuuksilta vältytään